kiitoksia

siinä mielessä hän puhui puolestani puheenvuoron

mutta haluan vielä lisätä tähän keskusteluun sen että todella toivon että valiokunnassa käydään vähän laajempaa kauaskatsoisempaa keskustelua siitä mitä tutkimukset osoittavat meidän venäläisten matkailun tulevaisuudesta ja sen vaikutuksesta niin koko kaakkois suomeen koko suomeen myös lappi sekä pääkaupunkiseutu mukaan lukien

on myös huomioitava se että jotenkin ihmetyttää edelleenkin se että me haluamme vahvasti lähteä säätelylinjalla emmekä usko siihen että kauppias fiksusti itse voisi miettiä milloin hänen on kannattavaa pitää kauppojaan auki

edustaja niikko totesi että tämä tekee sen että nyt nämä jotka jo toimivat eivät ryhdy hankkimaan

mutta kyllähän tämä lain henki lähtee juuri vapaaehtoisuudesta ja erityisesti siitä että seuroissa järjestöissä yhdistyksissä yhteisöissä joissa toimitaan lasten parissa otetaan asia keskusteluun otetaan vanhempainpalavereissa otetaan seuran hallinnossa

ja niin kuin täällä todetaan tässä ehdotuksessa on myös esitys siitä että vapaaehtoistoimintaa järjestävän on luotava toimintaansa koskevia ohjeita ja menettelytapoja alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavista toimista

tietyllä tavalla ymmärrän tämän pakkoajattelun mutta toisaalta myös se toinen näkökulma on se että jossakin kohtaa myös ihmiset ovat valmiita ja vapaaehtoisia tätä asiaa viemään ja joukkovoima on iso voima jolla pystytään tämä myös ihan maalaisjärjellä toteuttamaan

äsken käsittelimme tuota käräjälakia ja nyt valiokunnan mietinnön pohjana on erilainen esitys kuin hallituksen alkuperäinen esitys oli varsinkin saamelaismääritelmän osalta

olisin kysynyt ministeriltä kun ministeri lähetekeskustelussa iloon liittyen varsinkin totesi samoin kuin totesi myös valiokunnan kanssa käydyssä keskustelussa että sinällään tämä saamelaiskäräjälaki ja saamelaismääritelmä liittyvät vahvasti yhteen tämän ilon ratifioinnin osalta

entä jos eduskunta hyväksyy nyt valiokunnan mietinnön pohjana olevan saamelaismääritelmän joka on muutettu esitys hallituksen esityksestä kuinka käy ilon

arvoisa puhemies

mielestäni tämä selonteko on erinomainen pohja jatkotyöstämiselle ja erityisesti tähän keskusteluun jonka toivon johtavan vielä enemmän siihen että asenne ratkaisee

selonteossa on äärimmäisen hyvin nostettu esille ne kriittiset kohdat joihin meidän suomen menestys ja suomalaisten hyvinvointi tulevaisuudessa pohjautuvat ja sitä ovat erityisesti osaamispohjamme ja sivistystasomme ja sitä jos mitä tässä tänä iltana on joutunut kovastikin miettimään kuinka me niitä vahvasti kehitämme

olisi hyvä kuulla kuinka vahvasti te olette tätä selontekoa käsitellessänne käsitelleet meidän koulutusjärjestelmäämme ja tulevaa digitaloutta tai jo olemassa olevaa digitaloutta

itse tulkitsen sitä niin että se tarkoittaa juuri että ei kategorisesti maksuttomia koulukirjoja ja matkoja vaan todellisia täsmätoimia juuri syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien nuorten osalta

kun tarkastusvaliokunta on nuorten syrjäytymistutkimushankkeen osalta kuullut jo aika laajan joukon asiantuntijoita jotka toimivat juuri syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten parissa niin kaikki toteavat että varhainen puuttuminen ja varhainen auttaminen perusopetuksen aikana ovat juuri niitä täsmätoimia joilla pystytään edesauttamaan ongelman pienenemistä

toivottavasti oppivelvollisuusiän nostotoimenpiteet sitten lain muodossa kohdistuvat juuri tähän mitä ministeri kiuru äsken esitteli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten problematiikkaan

tämä budjetti sisältää runsaasti kannustimia työllisyyteen mutta aktiivisen sosiaali ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta olisi kuitenkin johdonmukaista ulottaa vastikkeellisuutta entistä vahvemmin osaksi myös toimeentulotukilainsäädäntöä

erityisesti nuorten osalta tärkeintä olisi saada heidät jonkun toiminnan piiriin ja kaikkein huonoin vaihtoehto on se että nuori saa täyden sosiaaliturvan ja jää kotiin makaamaan

tämä lakiehdotus on riippuen vähän siitä mistä sitä katsoo näkökulmakysymys ja tuntuu että tässä tämänkin illan keskustelussa tämä on saanut aika suuretkin mittasuhteet siinä että tässä nähdään suuria uhkia

itse näen tässä paljon mahdollisuuksia paljon mahdollisuuksia siinä mitä tämä kokeilu on jo tähän mennessä tuonut tuloksia

kokeiluraporteista voi lukea myös uhista ja niistä negatiivisista näkemyksistä mutta myös näistä mahdollisuuksista sillä kokeiluun mukaan lähteneet korkeakoulut ovat nähneet tämän kokeilun keinona kehittää kansainvälisen koulutuksen laatua sekä vahvistaa osaamistaan koulutusliiketoiminnassa

kansainvälisen kehityksen pohjalta monet korkeakoulut olettavat että tämä maksu on tulossa yleisesti käyttöön eun ulkopuolisille opiskelijoille ja se on aivan oikeanlainen olettamus

kokeiluun osallistuminen on nähty oppimisprosessina jonka aikana on onnistuttu ja opittu tunnistamaan mitkä sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat yleisesti ottaen lukukausimaksullisten ohjelmien suunnitteluun hallinnointiin markkinointiin läpäisyyn ja kansainvälisiin yhteistyömuotoihin

erityisesti on nähty koulutuksen laatuun kohdistuvien odotusten kasvavan tulevaisuudessa ja kansainvälistymisen auttavan kehittämään omaa koulutuksen laatua

osallistumisen koetaan jo nyt aktivoineen markkinointia pakottaneen pohtimaan tutkinnon arvoa ja kilpailukykyä suhteessa muihin ohjelmiin ja lisänneen hallinnollisia valmiuksia

siinä mielessä mitä tulee tähän mitä suomalainen koulutus tänä päivänä on se on ehdottoman laadukasta ja se on myös kilpailukykyistä kunhan vain uskomme siihen ja siihen tämä aloite pohjautuukin

olemme hallitusohjelmassakin puolivälissä aika kulkee kovaa vauhtia ja valmistelu on monesti kuitenkin aika hidasta ja korkeakoulujenkin kannalta on hyvin tärkeä kysymys milloin tehdään päätös siitä mitä kokeilun jälkeen tapahtuu

lopuksi on pakko todeta

lappeenrannan yliopistolla jonka rehtori tänään on moneen kertaan täällä jo mainittu on vahva usko siihen omiin kokemuksiin pohjautuen että he pystyvät lyhyessäkin ajassa rakentamaan suomalaisesta koulutuksesta laadukasta ja houkuttelevaa ja saamaan siitä vientituotteen kunhan vain mahdollistamme tämän aloitteen eteenpäinmenemisen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

avioliitto ja perhe ovat sellaisia jotka todella vaativat puolustamista ja sitä puolustamista pitäisi tehdä jokaisen perheen ja jokaisen avioliiton osalta jokaisen parisuhteen osalta

samoin kristilliset arvot jotka itselläni ainakin hyvin vahvana ovat kantavana voimana työssäni ja elämässäni vaativat ehdotonta puolustamista kristilliset arvot jotka ovat siis oikeudenmukaisuus yhdenvertaisuus välittäminen huolenpito rakkaus

kuntien menot ovat oma asia mutta myös tulopuoli on hyvin merkittävä

olisin kysynyt ministeriltä kuinka nyt näissä kuntaliitosselvitysprosesseissa te olette temin kanssa käyneet keskustelua siitä millä tavalla kuntien yritysilmapiiri ja yrittäjien houkutteleminen olisi entistä mahdollisempaa

kun siinä mielessä näitä asioita tarkastelee tämä kansalaisaloite vaatii oikeanlaisen käsittelyn ja sellaisen käsittelyn joka johtaa positiiviseen lopputulokseen sillä kysymys on arvoasiasta tasa arvoasiasta ihmisoikeudesta ja aivan niin kuin täällä moni on todennut niin tämä on myös suvaitsevaisuuden mittari

viimeisessä polemiikissa oli valtiotieteitten maisteri jarkko heinosen tutkimus jossa hän selkeästi nosti esille kaksi seikkaa joiden avulla kunnat voivat merkittävästi edistää yritystoimintaa ja samalla myös tuottavuutta

tätä voidaan tietysti myös tarkastella vain teknisenä tarkasteluna mutta tämä on todellakin arvoasia ja siinä mielessä jokaisen päätöksiä tulee kunnioittaa mutta monet perustelut tuntuvat hieman erikoisilta

olen ehdottomasti sitä mieltä että biologia perusteena on oikeastaan kantava voima juuri tälle aloitteen eteenpäinviemiselle

hallituksen listalla on todellakin rakenneuudistukset tuottavuuden lisääminen ja kasvun eväät

on mielenkiintoista lukea maakuntien uutisia näistä rakenneuudistuksista kun täällä todetaan että on hallituksen vika etteivät ne etene

pitkään jo vuosikymmenten ajan on vastustettu monia rakenneuudistuksia myös edellisen hallituskauden aikana kun oli paras hanketta ja muuta

totesitte tuossa jo vähän aikaa sitten että teillä on tulossa pk sektorille toimenpiteitä

minkälainen asia on oikein valmistelussa

arvoisa puhemies

olisin kysynyt kuinka ministeriö edistää suomalaista kalataloutta ja millä saisimme näihin valikoimiin lisää suomalaista kalatuotetta

todellakin tällä hetkellä on perheitä monia monia perheitä jotka tulevat hyötymään näistä uudistuksista joita ministeri risikon johdolla on meille eteen nyt päätettäväksi ja käsiteltäväksi tuotu

se on äärimmäisen hyvä asia

eilen suurin piirtein samaan aikaan kuin nyt käsiteltiin tarkastusvaliokunnan nuorten syrjäytymisen mietintöä ja voi todeta sen muistin virkistykseksi että suuri osa nuorten syrjäytymisen syistä liittyy mielenterveysongelmiin ja tämä opiskelijoille esitetty oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla tuo hyvän välineen siihen että nuori ei joudu syrjäytyneeksi myöskään opiskeluidensa aikana

näiden osatyökykyisten työllistämiseen liittyvien esteiden poisto joita näissä lakiesityksissä on montakin on äärimmäisen kannatettava asia ja olisinkin kysynyt ministeri risikolta mitä muita teillä vielä on työkalupakissa tälle vuodelle meille tänne eduskuntaan toivottavasti käsiteltäväksi tulevaa sillä työ mitä nyt olette jo tehnyt on erinomaista mutta voisi sanoa että janoamme lisää näitä esteiden poistoja

hieman ihmetyttää ajatus siitä että aikaisemmin emme halunneet tai tässä salissa oppositio ei halunnut että sote palvelut ja kuntapalvelut kulkevat yhtä kättä

toinen asia on tämä väite siitä että erikoissairaanhoito pirstaloituu

pallo on nyt kunta ja aluepäättäjillä

viime viikolla kymenlaaksossa vieraillessani kyllä meillä muuten kuntapäättäjät ovat ihan yhtä fiksuja kuin täälläkin salissa pohtimaan laajemmin oman kuntansa rajojen yli olevia palveluita ja näkevät sen että pirstaloituminen ei ole järkevää

tarvitaan vahvoja peruskuntia jotta rahoitus toimii

arvoisa puhemies

joku rahoitusjärjestelmähän tässä pohjana pitää olla kun mennään eteenpäin

erikoista päättämättömyyden ajattelua mielestäni tässä salissa on

tämä nykyinen vanhentunut ja vinoutunut järjestelmä on aikansa todellakin elänyt ja siinä mielessä vaikka eri kuntien rahoja tällä hetkellä vertaillaan kysymys on tulevaisuuden ratkaisusta ja tulevaisuuden kriteereistä jotka on nyt sitten tutkimusta hyödyntäen ja kriteereitä selkeyttäen saatu tähän esitykseen

olisin kysynyt ministeriltä vielä tätä tulevaisuutta ajatellen tätä kannustavuuden vaikutusta siinä mielessä että kun sitten kunnat paneutuvat entistä vahvemmin ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään työhön ja saavat aikaan kuntalaisissa hyvää niin kuinka tämä järjestelmä kenties sitä sitten palkitsee

täällä on paljon puhuttu tämän tulevan budjetin lastensuojelupanostuksista

olisin kiinnostunut ja kysyisinkin peruspalveluministeriltä kun nyt on monta selvitystä meneillään on tämä lastensuojelun tilan selvitys ja sen toimenpide ehdotukset jotka valmistuvat keväällä mutta myös tarkastusvaliokunta on käynnistänyt nuorten syrjäytymistutkimushankkeen se valmistuu ensi syksynä ja kaikki tiedämme niin kuin valiokunnan mietinnössä on todettu että tällainen moniammatillinen yhteistyö on monessa kohtaa se avain ja samoin panostaminen perusasioihin oletteko jo hallituksessa keskustelleet ensi vuoden osalta millä tavalla tulette näihin asioihin tarttumaan erityisesti opetusministerin kanssa yhdessä koska itse uskon siihen että perusasioihin panostaminen ja varhain puuttuminen on juuri siellä kun lapset ovat pieniä ja siellä on paljon meillä ammattilaisia niin päivähoidossa kuin koulutoimessa jotka oikeasti tietävät mikä asian tola on ja heillä on myös keinoja

kuntien välinen yhteistyö on ollut koko tämän vuosikymmenen meillä käytössä

hallituksen esitys on askel eteenpäin siinä että laitetaan positiivista painetta kunnille näillä tavoitteilla hakea elinvoimaista ja kestävää kuntaa joka pystyy vastaamaan kuntalaisten peruspalveluista mutta myös siitä asuinalueen kehittymisestä elinkeinoelämän mahdollisuuksista luoda työpaikkoja jotta verotuloja kunnille syntyy

on aivan järjetöntä ajatella että tämä olisi joku pakko hallituksen osalta kun kuulin tämän keskustan ja perussuomalaisten kannanoton siihen kuinka pitäisi jarrutella asioissa

koko esitys lähtee ja on lähtenyt siitä että joka vaiheessa kunta itse kunnanvaltuusto on se päätöksentekijä jokaisessa vaiheessa joten pitäisi luottaa kuntalaisten valitsemiin edustajiin jotka kunnanvaltuustoissa juuri nyt pohtivat ja tekevät työtä

minulle avioliitto on kahden ihmisen yhteinen sitoumus rakkaus pitää toisistaan huolta niin myötä kuin vastoinkäymisissä

kahden ihmisen jotka kunnioittavat toista ja haluavat elää yhdessä nauttien elämästä ja tukien toista matkan varrella ja mielellään myös pitäen hauskaa ja iloa perustaen perhettä tarjoten lapselle hyvän pohjan kasvaa

niin kuin jo viime perjantaina täällä salissa aloitin tämä meidän tarkastusvaliokunnan tutkimus ja mietintö on varmasti erittäin ajankohtainen ja hyvin tarpeellinen siitäkin näkökulmasta että on tärkeää että yhteiskunnassa kun on ongelmia ja epäkohtia tulee riittävä paine eri suunnilta eri näkökulmista eri yhteisöistä eri toimijoiden joukosta

lain edessä katson että avioliitto tarkoittaa sitä että jokaisella on yhdenvertainen oikeus avioliittoon jokaisella ihmisellä sukupuoleen katsomatta

nyt se paine varmasti on siinä mielessä riittävä että eväät asioiden eteenpäin viemiseksi ja ratkaisemiseksi ovat myös tämän mietinnön osalta todellakin vietävissä ihan normaaliin käytäntöön sillä niin kuin mietintömme kertoo ei todellakaan

tämän päivän helsingin sanomissa oli mielestäni hyvä pääkirjoitus jossa hyvin pragmaattisesti arvioitiin niitä lainmuutoksia mitä tässä tarvitaan tämän aloitteen pohjalta ja toisaalta ne ovat hyvin pieniä ja teknisiä mutta meille kaikille suomalaisille tämä on pitkälti hyvin symbolinen ja kulttuurinen aloite ja päätös huomenna näyttää mihin suuntaan suomi yhdenvertaisuudessa tasa arvoisuudessa toisten ihmisten kunnioittamisessa ja toisten ihmisten arvokkaan elämän ja onnellisuuden luojana menee

suuria muutoksia mutta tarvit tarvita taloudellisesti suuria muutoksia mutta tarvitaan suuria muutoksia toiminnallisesti ja asenteellisesti

mielestäni tässä pitää nyt keskittyä näihin kriteereihin ja tähän järjestelmään eikä pidä todellakaan katsoa yksittäisten kuntien kohtaloita koska aivan niin kuin ministeri totesi tässä on kysymys myös siitä mitä kunnat itse tekevät ja millä tavalla he palvelunsa järjestävät kuinka tehokkaasti ja minkälaisella hinnalla osaltaan omalla tulorahoituksellaan

aamulehti kirjoitti minusta mainiosti ja oikeastaan kiteyttäen sen mitä me ehkä tällä politiikan kapulakielellä sitten kerroimme mietinnössämme

tällainen vanhentunut ja vinoutunut järjestelmä joka meillä nyt on on todellakin tullut tiensä päähän ja on äärimmäisen hyvä että nyt saamme sellaisen järjestelmän valtionosuusjärjestelmän joka kestää sitten myös nämä tulevat sote ratkaisut ja monet muut uudet lainsäädännöt muidenkin toimien osalta

ei ole kieltäminen ettei meillä ole aika synkkäkin historia seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen kohtelun osalta ja se historia on näissä vahvasti mukana

eli siinä mielessä ei tarvita erityisen suuria rahasummia vaan ne kaikki monet sadat miljoonat joita me käytämme ovat kohdennettavissa uudella tavalla kun asenne ja suunta muuttuvat

mutta onneksi me olemme kulkeneet jo henkisesti pitkän matkan niistä ajoista ja syrjintä on poistettu laista ja tilalle on tullut vahvasti yhdenvertaisuuden edistäminen niin kuin meillä yhdenvertaisuuslakikin on tässä talossa käsiteltävänä

samaa ovat myös todenneet ensi ja turvakotien liitto mannerheimin lastensuojeluliitto ja pelastakaa lapset ry jotka ovat jo omat hallitusohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle tehneet ja ne toteavat että lasten ja nuorten peruspalveluihin tulee panostaa ja että erityisesti investoimalla peruspalveluihin ehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja säästetään kalliista korjaavista toimenpiteistä

niin kuin täällä on todettu kukaan ei tähän mennessä ole pystynyt muuta kuin paikkaamaan lisäämään edellisen järjestelmän kriteeristöjä

avioliittolainsäädännön yhdistäminen yhdeksi avioliittolaiksi on osoitus siitä että parisuhteiden erottelu eriarvoisiin luokkiin ei ole enää tätä päivää

tämä on todellakin merkittävä uudistus jolla on isot vaikutukset ja uskon että todellakin positiiviset ja kannustavat vaikutukset siten että kunnat joutuvat nyt tässä kuntarakenneselvityksessä totuuden eteen

yhdenvertaisuus ja tasa arvoisuus ovat niitä arvoja joita perustuslakiimmekin on vahvasti kirjoitettu ja sen mukaan itse tulen toimimaan

no sitten tullaan siihen kysymykseen joka perjantainakin jo vähän täällä nousi että hallitus on leikannut ja rahaa on viety lapsiperheiltä aivan niin kuin myös nämä järjestöt toteavat ja sehän on täysi fakta

palvelujen tarve on todellakin se olennainen ja se että päällekkäisyydet poistetaan mutta myös se että ymmärretään eri kuntien tämänhetkinen tilanne niin että on tämä viiden vuoden siirtymäaika

paljon on huolta noussut lasten asemasta millä tavalla tämä adoptio oikeus vaikuttaa ja ymmärrän oikein hyvin monien ihmisten näkemykset ja sen että se on monelle tällainen este ajatella tämän lain puolesta

itse koen että toivottavasti kunnissa todellakin kannustetaan tähän ennalta ehkäisevään työhön ja ihmisten omatoimisuutta ja aktiivisuutta herätellään

mutta tässä viikkojen aikana ja kun tutustui lakivaliokunnankin saamiin erilaisiin lausuntoihin sieltä löytyi hyvin monenlaisia vahvoja perusteita sen edestä että tämä tasa arvoinen avioliittolaki edistää lasten yhdenvertaisuutta

siihen varmasti myös tuleva kuntalain uudistus demokratiakeskusteluineen tulee antamaan uutta pontta ja uusia työmuotoja sitten meille tähän kansalaisaktiivisuuteen ja kuntalaisaktiivisuuteen

siitä löytyy mietinnöstä erinomaisia esimerkkejä kuinka rohkeilla päätöksillä pystytään suuntaa muuttamaan ja saadaan resurssit korjaavasta toiminnasta ehkäisevään toimintaan ja sitä kautta hyvinvointia luotua paljon vahvemmin

olen todella iloinen että niin lastensuojelun keskusliitto mannerheimin lastensuojeluliitto suomen unicef ry lapsiasiavaltuutettu kuin suomen psykologit ja muut ovat hyvin tuoneet niitä perusteita oman ammattitaitonsa kautta tähän keskusteluun suomalaisille pohdittavaksi

kiitoksia

mielestäni myös lapsiasiavaltuutetun vuosikirja tässä äsken jo sitä osin siteerattiin kertoo sitä totuutta missä mennään

lapsiasiavaltuutettu suosittelee meille kaikille sitä että me kohtaamme paremmin lapset ja nuoret ja me otamme lapset ja vanhemmat mukaan koulun kehittämiseen tuemme kotikasvatusta eli tuemme perhettä tuemme vanhempia ja kohtaamme sitä kautta vahvemmin koko perheen lapsen ja läheiset emme pelkästään omia vanhempia vaan lapsen muut läheiset aikuiset

joten huomenna toivon että suomi ei todellakaan ole piirun verran pahempi vaan piirun verran parempi kun äänestämme lain puolesta

kiitos

siinä on pitkälti avain näiden ongelmien syihin ongelmien joita meidän nuorille syrjäytymisen vuoksi sitten on syntynyt

on myös todettava se että kun tämä tutkimus valmistui ja tarkastusvaliokunnassa sitä ensi kertaa luimme ja keskustelimme siitä niin oli myös huojentavaa se että silti suurin osa maamme lapsista ja nuorista ja perheistä voi hyvin paremmin kuin koskaan ja meillä ei ole koskaan ollut näin paljon rahaa ja näin paljon ammattilaisia toiminnassa

nyt heidät on vain saatava toimimaan yhteen ja riittävän varhain oikealla asenteella

on hyvä että nyt käynnistyy osallistavan sosiaaliturvan selvittely ja työ sen eteen jotta löytyisi enemmän työtä ja mielenterveyttä ihmisille työn kautta

osatyökykyisiin panostaminen on oivallinen asia myös samoin indeksikorotukset jotka meinasivat jäädä vähän puolitiehen mutta ne nyt tässä budjettiesityksessä sataprosenttisesti hoidetaan

minulla olisi kysymys ministeri huoviselle

harmi että täällä ei ole talousvaliokunnan jäseniä no puolustusvaliokunnan jäseniä kyllä on sillä tämä lakiehdotus on sinällään hyvä mutta niin kuin laissa todetaan siinä säädetään tietyn alueen nimeämisestä tuulivoiman kompensaatioalueeksi eli perämeren tuulivoima alueen

olisikin nyt hyvä että erityisesti puolustusvaliokunnassa pistettäisiin vauhtia siihen että puolustusvoimat julkaisisivat mahdollisimman pikaisella aikataululla suunnitelman siitä mille alueille puolustusvoimat tulevat esittämään lisää näitä tuulivoiman kehittämisalueita jolloin vastaavasti muilla hanketoimijoilla olisi mahdollisuus arvioida vireillä olevien hankkeidensa etenemismahdollisuuksia ja mahdollisia lisäkustannuspaineita

toinen asia joka tässä lainsäädännössä on vähän huonosti perusteltu tai oikeastaan sitä ei ole arvioitu on se että nyt yhdellä alueella tällainen kompensaatio tapahtuu ja siellä vapautetaan tuulivoimarakentamista

toivoisinkin että talousvaliokunnassa vastaavasti tätä asiaa erityisesti selvitettäisiin kunhan tämä sinne etenee

arvoisa puhemies

selonteon esipuheessa kerrotaan että tämä selonteko keskittyy linjaamaan niitä edellytyksiä joilla voidaan luoda kestävää kasvua tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi

erityisesti tässä tilanteessa jossa suomi tällä hetkellä on mielestäni tästä jos mistä löytyy vahvaa pohdintaa ihmisen yhteisöllisyydestä sivistyksestä ja osallisuudesta ja siitä mikä meillä täytyy olla pohjana kun rakennamme tulevaisuutta

kuten tässä selonteossa todetaan jo nyt ja myös tulevaisuudessa tämän kaiken ihmisyyden rinnalla taloutemme on digitaalitaloutta hyvin vahvasti ja yhteisöllisyyttä ja osallisuutta rakennetaan jo nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän digitaalisten palveluiden avulla mutta silmästä silmään kädestä käteen kohtaamista ei saa unohtaa

päinvastoin sitä täytyy vahvemmin ja systemaattisemmin rakentaa

yksinäisyyttä vastaan tulee taistella ja jo pienestä pitäen on yhteisöllisyyttä rakennettava entistä määrätietoisemmin sillä ihmisten keskinäinen kunnioitus sivistys ja yhteisöllisyys ovat ja tulevat olemaan kansakuntamme kulmakiviä

siinä on myös mietitty vahvasti kansakuntamme kipupisteet sekä nähty selvästi ne alueet mihin meidän on keskityttävä ja panostettava ja missä myös keskustelua on käytävä

kestävä kasvu houkutteleva toimintaympäristö sivistys osaaminen yhteisöllisyys osallisuus sekä julkinen sektori kestävän kasvun tukena

arvoisa puhemies

tiedän että molemmilla ministereillä on ollut kiirettä tämän budjetin kanssa mutta rakennepaketissa on vahvasti säädöstenpurkutalkoot ja niistä olemme eilenkin täällä paljon puhuneet

kaikki tämä pohja meidän ja tulevien suomalaisten pohja on rakennettu kodeissa ja rakennetaan kodeissa sekä koululaitoksessa varhaiskasvatuksesta lähtien

olisin kysynyt ministeri rädyltä

mikä on teidän arvionne teidän ministeriönne osalta kuinka vielä pystytte kasaamaan näiden säädöstenpurkutalkoiden kautta säästöjä jotta sitten näihin varsinaisiin tärkeisiin toimenpiteisiin lakiuudistuksiin sosiaaliturvaan sekä erityisesti lapsiperheiden tukeen ja muuhun löytyy sitten tulevaisuudessa rahoitusta

nyt valmisteilla olevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä varhaiskasvatuslaki arvopohjineen ovat avainasemassa tämänkin tulevaisuusselonteon nostamien asioiden edessä

kuinka kasvatamme ja koulutamme tulevaisuuden aikuisia

onko nykyinen toimintamme linjassa tulevaisuuden hyvinvointimme rakentajana

on pystyttävä näkemään kokonaisuuksia osattava toimia luovasti ongelmanratkaisutilanteissa ja lisäksi meillä on oltava valmiutta jatkuvasti ottaa käyttöön uusia ajattelun ja kommunikaation välineitä

tästä on hyvä jatkaa tämän selonteon pohjalta ja miettiä niin tulevaisuusvaliokunnassa nyt tätä jatkotyötä kuin hallituksessa tulevia lainsäädäntöjä ja uudistuksia

arvoisa puhemies

olemme nyt tuosta kahdesta asti yli neljä tuntia käyneet tätä välikysymyskeskustelua ja sinä aikana olemme velkaantuneet yli neljä miljoonaa

todellakaan hallitus ei haaveile suurista kunnista vaan kyllä hallitus on esityksillään lähtenyt siitä että sen toimenpiteet johtavat elinvoimaisten kuntien olemassaoloon ja entistä vahvempien elinvoimaisten kuntien syntymiseen

se on sellainen jolla resurssit eli rahat riittävät palvelujen järjestämiseen jolla on riittävästi verotuloja tuottavia työpaikkoja ja sitä kautta kuntalaisilla työtä eli työpaikkaomavaraisuus on hyvä

niin perusopetuksen lukion ja ammatillisen koulutuksen kuin kulttuurin ja vapaa ajan palvelut varhaiskasvatuksen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut ja kyllä kai peruspalveluihin pitää myös ehdottomasti laskea työllisyyden hoito ja sitä kautta hyvä elinvoimainen kunta

kyllä kai elinvoimainen kunta on juuri sellainen jota johdetaan ammattimaisesti jossa on osaava henkilöstö ja jossa henkilöstöä on saatavissa